ministeri hautala käsitteli tätä budjettia kokonaisuutena mutta olisin keskittynyt ehkä yhteen asiaan ja se on kriisistä toipuvat ja hauraat valtiot ja suomen mahdollisuudet toimia niissä tilanteissa joissa ehkä pienelläkin panostuksella voidaan muuttaa jonkun maan vakautta saadaan sinne ensimmäiset demokraattiset instituutiot aikaan

ei tietenkään voi olla vapaita vaaleja vastaan ja niiden turvaamista vastaan millään tavalla ja afganistanilaiset ovat kyllä ansainneet demokratian monien vuosien kurjuuden jälkeen mutta muutama kysymys tässä herää

siinä mielessä ne suunnitelmat joita on esitetty että ensi vuoden aikana voitaisiin esimerkiksi libanoniin unifiliin lisätä suomalaista osallistumista ovat tervetulleita

olisin ehkä enemmän halunnut vielä kuulla hallituksen visiosta siitä miten tätä poliittista prosessia vaalien lisäksi voidaan tukea ja nimenomaan ehkä dialogia sitten oppositionkin kanssa

mutta mitä välineitä tässä budjetissa ministeri näkee olevan joita voitaisiin käyttää sellaisissa maissa kuin somalia ja muut kriisistä toipuvat maat joissa välittömästi tarvittaisiin tällaista apua

ja mieleen tulee ennen kaikkea se että kun karttaa katsoo niin opposition hallitsemia alueita alkaa olla aika lailla siellä etelä afganistanissa ja tietysti lähellä pakistanin rajaa

ensinnäkin täytyy taas kerran onnitella ministeri väyrystä siitä että hän on aika tuulisina aikoina pystynyt pitämään tämän kehitysyhteistyölaivan kurssissa nimenomaan määrällisesti ja saamaan aikaan tätä kasvua kehitysyhteistyöhön sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti tilanteessa jossa tämä ei välttämättä ole pääsääntö myöskään eu maissa ja euroopassa

voisin kuvitella että siellä näitä vaaleja ei voi lainkaan panna toimeen eli ei puhuta silloin koko maata kattavista vaaleista kun tilanne on tällainen mikä siellä on

toinen huolenaiheeni on kyllä siviiliuhrien määrä erilaisissa operaatioissa ennen kaikkea tässä operaatiossa enduring freedom on näitä syntynyt mutta myöskin muissa operaatioissa

ruotsissa ovat nimenomaan kehitysyhteistyön puolustajat vaatineet sitä että jokainen kruunu siellä tai euro täällä lasketaan ja katsotaan mihin se menee mikä on sen käytön tehokkuus

voisiko kehitysyhteistyön seuranta olla jopa reaaliaikaista niin että ihmiset voisivat netinkin kautta katsoa projektien etenemistä ja sitä miten raha käytetään minne se menee

myöskin kehitysyhteistyö ja nämä rauhanvälityskysymykset liittyvät toisiinsa sillä tavalla että jos haluamme olla aktiivisia rauhanprosessien tuessa jollakin alueella olisi hyvä että meillä olisi käytössä tällaisia liikkuvia kehitysyhteistyökomponentteja ja voisimme suunnata nimenomaan hauraisiin valtioihin tai konfliktista toipuneisiin valtioihin nopeastikin rahaa

monet rauhanprosessithan epäonnistuvat niissä tulee takapakkia mutta olisi kuitenkin kaikkien etu että näitä rauhanprosesseja kehitystä yhdessä voitaisiin tukea näissä hauraissa valtioissa

minä olen tullut yhä skeptisemmäksi sen suhteen edustaako euroopan unioni meitä aina kaikissa suhteissa niin poliittisissa pyrkimyksissämme taloudellisissa pyrkimyksissämme kuin kehitysyhteistyössä

minä jäin siitä kaipaamaan sellaista ajatusta että kun me kuitenkin yhteiskunnassa voimme ohjata jonkin verran sitä minne teollisuus sijoittuu miten se sijoittuu ja myöskin jonkin verran energiatarpeita eikä vain tietenkään teollisuudessa vaan asumisessa liikenteessä tämä yhteiskunnallinen ohjaus on sen takia niin tärkeä koska sillä voidaan vaikuttaa päästöihin ja ympäristökuormitukseen ja muihin joista ydinvoimakaan ei ole vapaa kun siitä kuitenkin syntyy sitten pitkäaikaisia jätteitä

itse näkisin hyvänä että vaikka hyvin tällaisena kevennettynäkin olisimme läsnä myöskin suomena kehitysmaissa eri puolilla ja oma edustuksemme olisi siellä

afrikassakin on monia suuria poliittisesti vaikuttavia maita joista olemme vähentäneet väkeä ja poistuneet ja en usko että se on suomen etu myöskään taloudellisessa mielessä

kun yleensä minusta ministeri pekkarinen on kannattanutkin tällaisia ohjaustoimenpiteitä on puhuttu energiaverotuksesta ja tämän tyyppisestä niin tuntuu että nyt tässä yhtäkkiä on tullut tällainen laisser faire että noudatetaan sitä mitä jotkut toivovat

ensin olisin kiittänyt ministeri niinistöä siitä että olette ministerin toimessanne suhtautunut minusta hyvin myönteisesti pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen eurooppalaisen yhteistyön kehittämiseen ja kansainväliseen kriisinhallintaan

voidaanko ajatella kun näitä koalitioita nyt muodostuu että rauhanturvatehtävien tai kriisinhallintatehtävien riskitasot voivat olla erilaisia riippuen siitä kenen koalitiossa ollaan mukana

onko tätä ministeriössä pohdittu ja oletteko itse pohtineet tätä että samalla kun vastataan näihin myönteisesti niin millä tavalla näitä riskiarvioita ajatellaan ikään kuin koalitioiden johtajien mukaan ja olisivatko esimerkiksi yk johtoiset operaatiot tässä mielessä ongelmattomampia

kun olette taustaltanne tutkija ja itse olen kovasti pohtinut sitä mitä sota on ja kun ranska joutui terrorihyökkäyksen kohteeksi niin todettiin että maa on joutunut sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi ja siihen haetaan apua näitä kanavia pitkin ja kuitenkaan terrorismin tavoite usein ei ole maa alueiden valtaus eikä hallituksen vaihtaminen sinänsä vaan yleisen epäjärjestyksen aiheuttaminen ja kaaoksen luominen millä tavalla te erottelette tätä terrorismiin vastaamista ja sitten sotatoimia toisistaan ajattelussanne

tämä on ollut yksi nato johtoinen kriisinhallintaoperaatio jolle nato on asettanut hyvin suuret odotukset ja olemme tietysti sellaisessa tilanteessa jossa myöskin nato joutuu askel askeleelta vähän perääntymään näistä odotuksista

maailmassa on paljon sellaisia pakolaisia jotka ovat todella tuomittuja leireihin ehkä vuosikymmeniksi ja voisimme heidän asemaansa myös helpottaa ja auttaa ehkä nykyistä enemmän

minusta tämä on realismia että vielä vuosi tai kaksi sitten sanottiin että tämän operaation mukana nato seisoo tai kaatuu näissä kriisinhallintatoimissa

mielestäni liikaa puhutaan vain ikään kuin maahanmuuttajista sosiaalitapauksina mutta monet työnvälitysfirmat sanovat että siellä on paljon maahanmuuttajia jotka olisivat kyvykkäitä perustamaan yrityksiä jos tätä helpotettaisiin

laukkasen kanssa samaa mieltä siitä että viimeistään näiden vaalien jälkeen joudutaan katsomaan miten kansallinen yhteisö kokonaisuudessaan nato eu yk afganistanissa toimii ja mitkä ovat nämä laajemmat tavoitteet

miten tätä voisi edistää

arvoisa puhemies

olisin kysynyt ministeri hautalalta vähän kokemuksia tästä että miltä kehitysyhteistyöpuolella näyttää onko euroopalla hynttyyt yhdessä vai onko koordinaation sijaan itse asiassa kilpailua siitä kenen lippu liehuu tuolla maailmalla

tuleeko sellaisia hankkeita joissa ajattelette että tässä on mennyt veronmaksajien varat hukkaan että joku teidän edeltäjistänne on pannut pystyyn hankkeita joissa teidän mielestänne ei ole mitään järkeä

siellä on waziristanin maakunta jossa on selvästikin tukialuetta näille samoille pataaneille ja talebaneille jotka sitten liikkuvat rajan ylitse ja sillä tavalla kuten täällä on todettu pakistanin ja näiden osien vetäminen mukaan rauhanratkaisuun on tietysti äärimmäisen tärkeää

iran nähdään ongelmana toisaalla mutta voisi sanoa näin että iran toimii samaan suuntaan kuin kansainvälinen yhteisö afganistanin osalta

tietysti kun iranin kanssa ehkä nyt jonkinlaista dialogia tulee niin myös tämä afganistan asia pitäisi heidän kanssaan ottaa esille mutta ennen kaikkea pitäisi rohkaista afganistanin presidentti karzaita ja hänen hallintoaan aloittamaan ja jatkamaan dialogia opposition kanssa tästä vaaliprosessista huolimatta ja mikäli tässä työssä tarvitaan välittäjiä kuten saudi arabiaa joka on ainakin välillä sellaisena esiintynyt pitäisi sitten tukea näiden välittäjien toimintaa jotta dialogi saataisiin aidosti liikkeelle

olen itse aikanaan liikkunut vapaasti jalalabadissa ja kandaharissa ja nehän ovat nykyään alueita jonne esimerkiksi ykn ja humanitaarisen työn työntekijät eivät juurikaan voi mennä puhumattakaan siitä että voisi kävellä niin kuin ennen kabulin chicken streetillä ilman henkivartijoita

minulla on se käsitys että tämä huumekauppa ja oopiumi rahoittaa afganistanissa vähän kaikkia osapuolia sillä on lonkeronsa varmasti sekä hallituksen että opposition puolella

mutta kun joskus kävin keskustelua afgaaniviljelijöiden kanssa ja kun täällä on paljon viljelijöiden edusmiehiä ja asiantuntijoita te osaatte varmasti heitä neuvoa mutta he usein sanoivat että keksikää parempi tuote jolla olisi korkeampi hinta per hehtaari joka tarvitsisi vähemmän vettä kuin nämä oopiumiviljelmät tämä on hyvin vähän kastelua tarvitseva ja joka olisi näin helppo kuljettaa maassa jossa ei juurikaan ole tieverkostoa ja muuta

tässä ainakin itselle tuli se käsitys että parhaiten näitä viljelijöitä autettaisiin todella korvaavan tuotteen kehittämisellä mutta myöskin kastelujärjestelmien kehittämisellä ja tieverkon kehittämisellä jotta viljelijät pääsevät markkinoille niillä tuotteilla jotka pilaantuvat helpommin kuin tämä nykyinen meidän paheksumamme tuote

itse asiassa taloudellisesti rationaalinen viljelijä todennäköisesti viljelee afganistanissa oopiumia tänä päivänä mikä on kansainvälisen yhteisön kannalta sietämätön tilanne

tällainen satojen ostaminen vuosittain johtaa vaan siihen että seuraavana vuonna odotetaan että se ostetaan vielä paremmalla hinnalla ja satojen tuhoamisella jollakin myrkyllä tai muuten on sitten taas negatiiviset ympäristövaikutuksensa

nato on tietysti avainasemassa ja minusta on aivan hyvä että ollaan mukana nato johtoisessa operaatiossa mutta naton pitäisi kyllä tarkistaa myöskin omaa linjaansa ja omaa politiikkaansa alueella ja lähteä myöskin katsomaan näitä dialogin mahdollisuuksia ajatellen sitä että pelkästään sotilaallisella ratkaisulla afganistanin kriisiä ei voi voittaa

muuten on vaarana se tila johon jotkut edustajat täällä ovat viitanneet että rauhanturvaajista tuleekin osa ongelmaa afganistanissa eikä osa ratkaisua

arvoisa puhemies

ensin ministerille onnittelut tästä määrärahakehityksestä

kun puhutaan nyt paljon rauhanvälityksestä niin jotta voisimme olla vahva toimija sillä alalla meillä pitäisi olla myös muuta läsnäoloa humanitääristä kehitysläsnäoloa joillakin konfliktialueilla

siihen sisältyy suurempia riskejä kuin täysin rauhanomaisilla alueilla mutta uskon että suomalaiset tällaiset riskit ymmärtävät jos kysymys on siitä että pyritään edistämään rauhanprosesseja

kun puhutaan kehitysyhteistyön tehokkuudesta ja tästä on muun muassa björn wahlroos puhunut voisi ehkä ajatella että kansalaisjärjestöt voisivat seurata joitakin projekteja niiden tehokkuutta finnwatch tyyppisesti

ensinnäkin tekstiä lukiessani ajattelin että ehkä olisi joitakin sanoja lisää voinut olla eurooppalaisesta energiaturvallisuudesta ja sen merkityksestä

kallis aikaisemmin jo kiinnittää siihen huomiota että esimerkiksi ukrainan kaasukriisin vaikutukset joihinkin euroopan maihin olivat aika dramaattiset ja monessa uudessa eun jäsenmaassahan on perätty tällaista huoltovarmuusajattelua joka ylittyisi euroopan ja eun alueen ylitse

puhutaan eurooppalaisesta huoltovarmuudesta

ehkä meillä suomalaisilla joskus on tässä identiteettivaikeuksia kuinka paljon puhumme nimenomaan suomen ja suomen omasta huoltovarmuuskysymyksestä ja kuinka paljon me olemme aidosti eurooppalaisia niin että muidenkin eurooppalaisten asiat meitä koskevat

kysymys yleisestä asevelvollisuudesta valikoivasta asevelvollisuudesta tai palkka armeijasta on herättänyt täällä salissa minusta ihan hyvän keskustelun tänään

pikemmin tulisi kiinnittää huomiota varmasti puolustusvoimien teknisen tason ja teknisen kyvyn ylläpitämiseen ja se on ehkä se joka eniten vaatii meillä täälläkin paljon tänään puhuttua nato yhteistyötä ja eurooppalaista yhteistyötä

tämän teknisen tason ylläpitoon on varmasti erilaisia keinoja ja mielestäni selonteko on hyvä kun se ei sulje mitään keinoja tästä pois

tämä ammattisotilaan tai palkkasoturin termi on tietysti sellainen jota joka on jo joku jolla helposti lyödään leima että ihminen ei sitten muuta osaakaan

jos näin poistetaan liikalihavuutta ja estetään syrjäytymistä ja vielä hoidetaan aluepoliittisia kysymyksiä niin minusta me lastaamme vähän liikaa tähän maanpuolustukseen siltä osin

ei varmasti kukaan ole eri mieltä mutta en ole varma että se kasarmi siellä omassa maakunnassa tai puolustusvoimien toiminta siellä omassa lähipiirissä on juuri se tekijä joka sitten viime kädessä ratkaisee sen puolustuskyvyn ja puolustuskapasiteetin vaikka ymmärränkin että tähän liittyy aluepoliittisia intohimoja ja intressejä

tässä on monta eri näkökulmaa ja ennen kuin leimataan joku puolustus uskottavaksi tai epäuskottavaksi niin tätäkin olisi hyvä tarkastella eri näkökulmista

sanotaan että yleinen asevelvollisuus on se joka tuottaa meille maanpuolustustahdon ja tästä jotenkin seuraisi että naisilla ei maanpuolustustahtoa olekaan kun he eivät ole tämän yleisen asevelvollisuuden piirissä

esimerkiksi englantilaisillahan ei tämän mukaan olisi lainkaan maanpuolustustahtoa kun siellä on toisenlainen armeijarakenne palkatut sotilaat

tutkimustuloksethan ovat toisenlaisia

sitten puhemies aivan lopuksi näiden kriittisten reunahuomautusten jälkeen olisin halunnut vaan todeta että olen hyvin iloinen siitä että tämä selonteko sinänsä kattaa hyvin laajasti turvallisuuden eri osatekijät

nyt esillä oleva välikysymys ei käsittele vain hallintarekisterin valmistelua vaan laajemmin lainvalmistelun avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteita

nykyjärjestelmä jossa suomalaiset saavat omistaa kotimaisia osakkeita suoraan vain arvo osuustilien kautta on taannut viranomaisten esimerkiksi verottajan tiedonsaannin

ei saa syntyä vaikutelmaa että lakeja suomessa valmistellaan suppeasti valittujen eturyhmien kanssa ilman julkista ja avointa keskustelua